näiden toimien varma seuraus on se että ostovoima heikkenee ja kun se heikkenee miten se talous sitten tulee kuntoon

se oli varmaan se mistä koko homma liikkeelle lähtikin

siinä tietenkin annetaan hirmuiset takaukset valtavilla summilla ollaan takaamassa mutta samaan aikaan ajetaan yhä pahempaan kurimukseen niitä talouksia joita ollaan takaamassa

miten se sitten lähtisi toimimaan niin että sieltä ne rahat vaikkapa tältä näkökulmalta vaan ajattelisi tulevat takaisin jos kerran ensin aiheutetaan vielä pahempi kurimus eli kansantalouden vielä syvemmät vaikeudet

minun käsitykseni on se että tässä tätä yhteisymmärrystä euroopassa synnytetään sitä vauhtia että siitä tulee semmoinen eu tapa eli raju kova leikkaamislinja ja kyllä siitä eu tavasta tulee myös maan tapa tähän maahan jos tällä asetelmalla vaalien jälkeen jatketaan

näin se menee

tässäkin on jo ihan hyvä peruste sille että me emme näitä kovia leikkaustoimia vaikeuksiin joutuneille maille jotka tähän sopimukseen on liitetty ole kannattamassa emmekä hyväksy tätä sopimusta

kuopan tekemää hylkäysesitystä

sdp ryhmä arvosteli erittäin jyrkästi kreikka lainaa sille annettua takausta siihen sitoutumista

joo joo kyllä

nyt kun summat suurenevat teidän valmiutenne hyväksyä näitä kovia ratkaisuja näyttää lisääntyvän mutta sehän on jokaisen ryhmän oma asia miten se päätöksiä tekee

tietenkin olisi voinut toivoa että meidän yhteistyömme johdonmukaisesti jatkuisi myös tässä asiassa mutta niin ei näytä käyvän ainakaan ennakkotietojen mukaan ja noitten papereitten mukaan

täällä on tänään jo puhuttu euroopan unionista ja sen uusliberalistisesta markkinamenoa lisäävästä roolista ja tässähän se taas näkyy hyvin selvänä tässä postidirektiivissä joka pakottaa kilpailuttamaan sellaisen toiminnan jonka pitää olla peruspalvelua

kermankuorijat ottavat valtionyhtiöltä parhaat osat ja maaseutu jää valtionyhtiölle joka ei missään tapauksessa jatkossa tule palvelemaan maaseutuväkeä yhtä hyvin kuin tähän saakka tai yhtä hyvin kuin taajamien ihmisiä palvellaan jollei paljon valtio laita siihen rahaa

te menitte eun taakse mutta rouva ministeri te itse olitte siellä eussa päättämässä tämmöisestä direktiivistä ettekä pannut vastaan vaikka semmoista kehotusta teille kyllä annettiin

arvoisa puhemies

niissä lähdetään julkisen talouden supistamisesta joka käytännössä tulee tarkoittamaan palkkojen alennuksia eläkkeiden alentamisia ja muun sosiaaliturvan leikkaamista

kaikki nämä toimet johtavat ostovoiman heikkenemiseen josta taas seuraa työttömyyden edelleen paheneva kierre

on siis ihan mahdotonta että tällaiset taloudet elpyisivät ja pystyisivät sitten hoitamaan lainansa

minä näen tähän liittyvän vielä semmoisen ison pyrkimyksen myös suomen nykyisen hallituksen taholta että kun nyt eun nimissä ajetaan läpi näitä äärikovia leikkauksia eri vaikeuksiin joutuneissa eu maissa niin sitten tästä eu tavasta tehdään vaalien jälkeen myös maan tapa

nähdään että monissa eu maissa jo nyt on kansa kaduilla saksaa myöten

arvoisa puhemies

onhan tämä ihan pöljä päätös jossa ulkomaalaiset kermankuorijat korjaavat potin suomen valtio maksaa paljon rahaa ja palvelut kuitenkin huononevat

ei se minusta kauhean järkevä selitys ole sekään etenkin kun suomi istui siinä pöydässä jossa tämmöistä päätöstä tehtiin ministeri linden

tämä taipuisuus eussa on se suomalainen tapa se on se paha maan tapa jota täällä paljon esiintyy ja nyt sitten ollaan tämmöisessä tilanteessa

kyllä kannattaisi vielä katsoa sitä viisipäiväisyyttä näille kilpailijoillekin mennään sinne tuomioistuimeen kerrankin ja katsotaan onko pakko tosiaan ajaa oman maan palveluja alas tai että panna valtio maksamaan tosi paljon kun jotkut kermankuorijat ottavat potin

arvoisa puhemies

amerikkalainen nobel palkittu taloustieteilijä krugman käy uudessa kirjassaan läpi tätä globaalitalouden romahdusta ja tekee siitä tarkan analyysin myös sen osalta mitkä syyt tähän kriisiin johtivat

hänkin päätyi kuten lähes kaikki taloustieteilijät siihen että taustalla on ollut vaikuttamassa säätelyn purku ja toisaalta myös rahoitusalan bonusten jättimäisyys

ne houkuttelivat johtivat pankkialan toimijat johtotoimijat niin valtaviin riskinottoihin että lopulta tämä kupla sitten räjähti

zyskowiczille toteaisin tästä köyhyyskeskusteluosuudesta minkä hän tähän loppuun oli liittänyt sen että köyhyys on suhteellinen käsite

he saivat valtavia tuloja mutta maailma maksaa ja ennen muuta kansat maksavat tämän jättimäisen elvytyksen joka on tarvittu koko tämän globaalitalouden romahduksen kuiluun syöksymisen estämiseksi

mutta jos tämä suhteellisuus jätetään pois se hukkaa tämän olennaisen asian eli eriarvoisuuden kasvun joka voi tapahtua samaan aikaan kun yleensä vaurastuu koko meininki

erityisesti britannia on ollut hankala kanto kaskessa sillä niin kuin tiedetään lontoossa on valtava pankkitoiminnan keskittymä ja iso osa britannian bktstä jopa tulee tästä toiminnasta

eli kun ei käynyt tämän pahemmin niin kuin jotkut ajattelevat jatketaan sitten entiseen malliin ja ainakin pikkuhiljaa palataan siihen vanhaan malliin

se tietää sitä että edessä on taas näitä uusia kriisejä uusia kuplia uusia rikastumisia sitten lopulta uusia köyhtymisiä kansojen taholla

ei näytä hyvältä suomessakaan siltä osin että meillä ollaan palailemassa heti tässä kriisin jälkeen tähän uusliberalistiseen yksityistämiseen

se tulee johtamaan siihen että valtion mahdollisuus vaikuttaa näiden yhtiöiden toimintaan ajan myötä päättyy kokonaan

esimerkiksi tuolla lapissa ollaan jo turvallisuuden kanssakin tekemisissä kun ei ole enää toimijaa jota voitaisiin ohjata pitämään edes perusturvallisuudesta huolta kun ei ole enää sitä joka sen tekisi

siis annettiin sellainen firma pois käsistä joka aikoinaan piti koko suomen puhelinliikenteen osalta toiminnassa

tämän uusliberalistisen mallin mukaan myöskin laajakaistan levittämisen osalta lähdettiin siitä että operaattorit hoitavat markkinat hoitavat laajakaistan kaikkiin suomeen talouksiin

puhemies

talouskriisi ja sen myötä nopeasti kasvava työttömyys ovat seurausta uusliberalismin voittokulusta loppujen lopuksi koko planeetalla

uusliberaalinen vyörytyshän alkoi reaganin kaudella usassa ja kyllä se sieltä sitten levisi myöskin ja rantautui suomeenkin

kuitenkin laajakaista on nykyään peruspalvelua joka kuuluu jokaisen talouden saada ja nyt vihdoin viimein on sitten tultu siihen johtopäätökseen kymmenen vuotta liian myöhään esimerkiksi ruotsiin verrattuna että valtion pitää ottaa jonkinlainen vastuu tässä hommassa

se on tärkeä ja uudenlainen askel aluepolitiikan keinovalikoiman laajentamiseksi

se on näkynyt monenlaisina erilaisina toimina esimerkiksi sellaisina toimina että valtionyhtiöitä on viety pörssiin niitä on yksityistetty ja on se näkynyt tuolla kuntienkin puolella samanlaisena toimintana

tämän lisäksi tarvitaan myös aivan uusiakin toimia alueellisten erojen jatkaessa edelleen kasvuaan

tämän työnantajien sosiaaliturvamaksusta vapauttamisen lisäksi tarvitaan vielä myöskin syrjäseutujen verovähennys jotta noille hankalimmin toimeen tuleville työttömyysalueille saataisiin työvoimaa

suomessa tuo uusliberalismin vaikutus näkyy myös siinä että valtion budjetin osuus koko bktstä bruttokansantuotteesta on ollut jyrkässä laskussa jo pitempään

tässä asiassa pitää valtion ottaa nyt selvästi isompi vastuu siten että se laajakaista tosiaan on jokaisen oikeus myös meidän perällämme jossa harvaanasuttua aluetta on todella paljon

erittäin iso pula on lapissakin näissä kokeilualueiden kunnissa muun muassa lääkäreistä pulaa alkaa olla sairaanhoitajista alkaa olla pulaa opettajista

siksi tämä syrjäseutujen verovähennys olisi hyvin tärkeä uusi muoto

norjassa tällainen käytäntö on pohjois norjan alueella finnmarkissa ja eräissä tromssan läänin kunnissa ja se toimii siellä erittäin hyvin

siis jyrkästi pienenee valtion rooli kokonaistaloudessa ja se näkyy siinä että politiikka toivoo ja markkinat tekevät päätökset

hannes manninen johtama lappi työryhmä esitti syrjäseutujen verovähennystä ja olen kyllä kiirehtimässä että myös tältä osin lähdetään eteenpäin säilyttäen tämä nyt voimassa oleva laki jatkossa pysyvänä tehostaen sitä edelleen ja sitten ottaen lisäksi käyttöön vielä tämä syrjäseutujen verovähennys

se on sitä uutta aluepolitiikkaa jota vanhan lisäksi välttämättä tarvitaan

me emme pidä sitä hyväksyttävänä sillä valtiolla pitää olla keinonsa vaikuttaa siihen että kukaan ei työttömäksi jää ja nyt ne keinot selvästi puuttuvat

pääministeri puhui täällä oikeista töistä ja leimasi nämä valtion tukityöt ja kuntien kauttakin tapahtuvan työllistämisen siis vääräksi työksi

tämä on se pitkäaikainen kiista jota on käyty ja joka edelleen jatkuu vaikka kaikki näkevät että nyt pitäisi valtion tulla vahvasti areenalle myös työllistämisessä ja kuntien kautta myös sitä suorittaa

se on heikentynyt parissakymmenessä vuodessa todella rajusti ja nyt kun sitä pitäisi nostaa ovat asenteet myöskin esteenä

kun meillä oli presidentti kekkonen vallassa niin hän runnoi tähän maahan hätätilahallituksen jonka ainoana tehtävänä oli torjua työttömyyttä

minä en ymmärtänyt tätä äsken puhuneen edustajan kritiikkiä kun lähdin siitä että kaikki työ on parempaa kuin ei mitään ja että valtiolla ja kunnilla pitää olla iso rooli silloin siinä että tämä myös toteutuu

ei se varmasti ole ainoastaan ministeri linden joka on tätä euronöyryyttä harjoittanut eikä ole vienyt loppuun saakka tappelua

siellä on erilaiset olosuhteet ja siellä on vallalla tämä kova markkina ajattelu joka meille suomeen tämmöiseen harvaanasuttuun maahan erityisen huonosti sopii tämän tyyppisissä palveluissa

itella menettää asemiaan

että ei se näillä opeilla tämä työ ei sähkölaskuni kuin sähköiset minullakin

täällä on nyt pyydetty vastauspuhe vuorottelusta jalaksen mustajärvi kähkönen seurujärvi kankaanniemi tiusanen sähköinen lasku kovin sähköisesti kyllä sillä nopeudella ainakaan etene

arvoisa puhemies

pääministeri kiviniemi sanoi hallitusohjelman esittelypuheenvuorossaan että massatyöttömyyttä ei ole syntynyt

sehän on se aika menossa että esimerkiksi moni opiskelunsa päättänyt ei ole ehkä vielä ilmoittautunut työttömäksi kun vielä toivoo töitä löytyvän

pidän tätä hyvin vaarallisena ajattelutapana koska se johtaa siihen ettei tarvitse tehdä mitään ja tämä iso työttömyys nyt on sitäkin huolestuttavampaa kun siitä iso osa kohdistuu ensinnäkin nuoriin ja samaan aikaan pitkäaikaistyöttömyys on kovassa kasvussa

olenkin ylpeä siitä että lappiin on vuosien myötä saatu aikaiseksi hyvin merkittävä luonnon ja kansallispuistojen verkosto että myös ounasjoki ja vuotos alue saatiin joukkoliikkeiden avulla pelastetuiksi voimalaitosrakentamiselta

uk puiston muodostaminen sai sekin aikaan erittäin kovaa kritiikkiä myös lapista

siinähän käy niin että kun työttömyys jatkuu pitempään pudotaan ansiosidonnaiselta työmarkkinatuelle ja sillä ei sitten kyllä pysty elämään

viimeiset isot ratkaisut pallas yllästunturin kansallispuiston ja pyhä luoston puistojen muodostaminen saivat lapista voi sanoa jakamattoman tuen

tämä asennemuutos työttömyyden osalta näkyy myös siinä minkä verran valtio suoraan työllistää työttömiä valtion ja kuntien kautta

alun alkaenkin on ajateltu että kansallispuistoissa tulee mahdollisimman monen ihmisen voida käydä niissä olevista hienoista maisemista ja näkymistä nauttimassa

toivotamme mahdollisimman monen ihmisen myös etelästä jatkossakin noita meidän uljaita maisemiamme niin pallas ylläkselle kuin muuallekin lappiin ihastelemaan

tärkeätä on se että kansallispuistojamme koko ajan myös kehitetään puistoissa vierailevien ihmisten palvelujen parantamiseksi samalla kansallispuistojen luontoa säästäviä ratkaisuja kuten reitistöjä koko ajan kehittäen

samalla kuitenkin rajoitetaan pitkään työttömänä olleiden oikeutta te toimiston asiakkuuteen ja palvelutarjontaan jos on ilmeistä että henkilöllä ei ole realistista mahdollisuutta työllistyä pitkäkestoisenkaan palvelukokonaisuuden jälkeen

kyllä tähän on nyt puututtava kovalla kädellä ja otteella tähän temin hankkeeseen syrjäyttää iso osa pitkään työttömänä olleista kokonaan te toimistojen palvelujen ulkopuolelle

arvoisa puhemies

punainen kala uimassa sinisessä vedessä vihreiden rantojen välissä tämä visio on innoittanut lapin väkeä ja yhdistänyt myös erilaisia poliittisia suuntauksia yhteiseen toimintaan lohen tornionjokeen ja myös simojokeen nousemisen puolesta

tähän en tule millään muotoa koskaan alistumaan että tuomitaan ihmiset loputtomasti olemaan sivullisia ja syrjäytyneitä

tästä kuullaan vielä

tämän vision toteutuminenhan toisi lappiin paljon kalaturisteja lohta pyytämään ja olisi siten täyttämässä hotellejamme ja muita majoituspaikkojamme kesän aikana

muutama kymmenen paikkaa tulee lisää siihen mitä vihreät esittivät ja jonka puolesta vasemmistoliiton eduskuntaryhmä muistaakseni yksimielisesti ensimmäisessä käsittelyssä äänesti

kesäturismihan on se kysymys jota me yritämme ratkaista